väitän kyllä niin ainakin omalta kohdaltani että en ennen sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantuloa ollut koskaan kohdannut niin paljon no sanoisinko mitä kaikkea kuin sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymisen jälkeen sellaisissa tilanteissa jolloin yritän argumentoida ja puolustaa perinteistä avioliittoa

oma näkemykseni on että jos perinteinen avioliitto miehen ja naisen välillä olisi pidetty erillisenä ja sitten aivan kuin oma ratansa onko se pari tai sopimusliitto edustaja marin ei ollut silloin salissa kun siitä puhuttiin näkisin että silloin oltaisiin vältetty nämä monet monet sotkuiset liitännäislait

paljon yksinkertaisemmin oltaisiin voitu huolehtia erillisten ihmisryhmien oikeuksista yhdenvertaisuudesta tasavertaisuudesta ja myös lasten oikeuksista

näyttää että tämä sanan ja uskonnonvapaus niin kuin on ollut monessa tilanteessa jo esillä on rajoittunut jo nyt

vähemmistöt voivat reippaasti sanoa omat mielipiteensä mutta perinteisiä arvoja kannattavat ruvetaanpas katsomaan kuka voisi ruveta nostamaan mitäkin asioita esiin

minulle onkin esitetty jo että eikö pitäisi ottaa eduskunnassa esiin että jos on vähemmistövaltuutettu joka katsoo erityisesti vähemmistöjen asioita niin eikö pitäisi perustaa en tiedä mikä valtuutettu se sitten nimeltänsä olisi joka huolehtisi perinteisistä arvoista perinteisiä asioita kunnioittavien ihmisten oikeuksista ettei niitä loukattaisi ja jyrättäisi koska oikeasti tämä vastakkainasettelu on tullut sellaiseksi että en ikimaailmassa olisi ajatellut että suomessa siihen törmää

sen verran sanottakoon näiden liitännäislakien voimaantulosta että jos joku väittää että se ei muuta meidän yhteiskunnassamme mitään niin sehän tulee muuttamaan erittäin paljon ja muun muassa romuttaa avioliiton instituutiona

tai millä perusteella evätään sitten jos joku haluaisikin olla sukulaisen tai alaikäisen kanssa naimisissa niin kuin joissakin maissa on

elikkä me olemme matkalla siihen että kaikki perustavaa laatua olevat avioliiton elementit murenevat ja niin kuin aiemmin sanoin maailmalla se on jo ihan yleisesti tunnustettu että yksi tämän liikehdinnän tarkoituksista onkin että avioliitto instituutiona häviää

minä toivoisin että löydettäisiin sellaisia ratkaisuja että tässä valtakunnassa kaikilla olisi hyvä elää jatkossa myös meidän lapsillamme ja lapsenlapsillamme

myös minä omalta osaltani kiittäisin erittäin hyvistä puheenvuoroista ja tuon myös terveisiä oltuani hyvin tiiviissä yhteistyössä vammaisen lapsen äidin kanssa

mielenkiinnolla odotimme mitä pykälät esimerkiksi tästä itsemääräämisoikeudesta ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta tuovat tullessaan ja toisaalta tästä tahdosta riippumattomasta erityishuollosta koska niihin liittyy sellaisia kysymyksiä ehkä huolia ja pelkojakin millä tavalla asiat lakipykälissä esitetään

onko oikein että suomalaiset nuoret lääkärit jotka haluavat erikoistua gynekologiaan joutuvat lähtemään eurooppaan

täytyy sanoa että kun näitä lakipykäliä luin ja myös luettiin yhdessä niin oli ilo todeta että lainvalmistelu mielestämme on ollut hyvää ja tämä teksti vammaisten henkilöiden oikeudet ja myös tämä itsemääräämisoikeus siihen liittyvät asiat ja myös se tahdosta riippumaton erityishuolto ja nimenomaan se että vammaisuus sinänsä ei ole peruste määrätä henkilöä tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon vaan se määritellään ihan muuta kautta on hyvää ja tuon terveiset sanoisinko kentältä ja kiitokset myös tähän saliin

onko oikein että suomi on sellainen länsimainen demokratia että meidän omassa maassamme jossa puhumme että koulutus on korkeatasoista ja meillä voi saada hyvän koulutuksen niin monella alalla sellaiset gynekologiaan erikoistuvat nuoret lääkärit jotka eivät halua olla sen pienemmän potilaan elämää lopettamassa eivät voi valmistua ammattiin suomessa

euroopassa monessa maassa niin kuin mainitsemassani italiassa he eivät todellakaan alkuun ymmärtäneet että suomessa on sellainen tilanne niin kuin on

itse asiassa monet suomen kansalaiset ovat olleet hyvin hämmästyneitä myös siitä että voiko olla niin että suomessa ei voi erikoistua erikoislääkärin gynekologin ammattiin ilman että osallistuu elämän lopettamiseen

toinen asia minkä haluaisin nostaa esiin ajatellen tässä myös vammaisia lapsia on tämä yleissopimus lapsen oikeuksista mikä koskettaa siis myös vammaisia lapsia

haluaisin sen tuoda myös tässä esiin että ykn lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus turvaa osaltaan lasten yhdenvertaista kohtelua siis myös vammaisten lasten

tiedän että esimerkiksi helsingissä ja uudenmaan alueella missä tehdään kolmasosa kaikista suomen aborteista on joissakin sairaaloissa ilmoitettu että meillä on niin hektistä meillä on niin kiireistä että jos ei osallistu synnytysten lisäksi myös aborttiin niin ei voi tulla töihin ollenkaan

sopimuksessa määrätään myös lapsen oikeudesta elää ensisijaisesti vanhempiensa kanssa ja lapsen etuun perustuen mahdollisuudesta erottaa lapsi vanhemmistaan

kysyn vain kuka meistä haluaisi mennä potilaaksi sellaiselle osastolle jolla on niin kiireistä että samaiset hoitajat ja kätilöt joutuvat lenkkeilemään niin abortin tehneitten kuin keskenmenosta kärsivien kuin uhkaavan keskenmenon kanssa kipuilevien kuin synnyttäneidenkin potilaiden kesken

arvoisa rouva puhemies

edustaja razmyarille haluaisin sanoa että minä en kyllä millään muotoa määritellyt että olisi vain yhdenlaisia perheitä

täällä aiemmin oli puhetta valiokunnan mietintöön liittyen olin itse asiassa kovin pettynyt siihen

enkä millään muotoa tarkoittanut että ketään pitäisi katsoa ikään kuin halveksivasti tai että on epäonnistunut tai näin edelleen

toisaalta olin pettynyt myös moniin lausuntoihin joita annettiin mutta ymmärsin samalla mitä meidän kansanedustajien pitäisi ymmärtää kun teemme tätä työtä

vaan kyse oli siitä että perinteinen avioliitto miehen ja naisen välisenä ainut missä lapsella on mahdollisesti mahdollisuus kasvaa oman isän ja äidin kanssa on kuitenkin erityislaatuinen

on hämmentävää että suomessakin silloin kun on arvoasemaa tulee jostakin suuresta virallisesta instituutiosta on titteli nimen perään voikin ikään kuin tosiasioina lausua myös hyvin ultraliberaaleja mielipiteitä tai hyvinkin tarkoitushakuisia lausuntoja antaa

jokainen ihminen on arvokas

itse lääkärinä olen ja lääkärit ovat hyvin paljon sen kanssa tekemisissä että kaiken mitä kirjoitetaan ja kaiken minkä alle nimensä laittaa täytyy olla läpinäkyvää eli täytyy olla sellaista että sitä voi myös suuri konklaavi niin sanotusti tarkastella

mutta samalla toivoisin että myös me tietyissä asioissa esimerkiksi sen perinteisen avioliiton suhteen se on kuitenkin erityinen ja poikkeaa kaikista muista parisuhteen muodoista voisimme saada vastaavasti äänemme kuuluviin ilman että meitä halveksitaan tai nimitellään tai haukutaan tai ikään kuin siirretään tuonne muinaiselle jääkaudelle

aikanaan neuvosto venäjän aikana siellä opiskelleena kyllä moneen kertaan olen sanonut surullisena että en olisi halunnut tietää kaikkea sitä mitä tiedän siitä millä tavalla suomessakin voidaan päätöksiin vaikuttaa

te ette ollut silloin salissa kun sanoin että minä itse olisin toivonut että avioliitto miehen ja naisen välisenä olisi pidetty erillisenä ja olisi laitettu siihen rinnalle esimerkiksi pariliitto tai sopimusliitto ja sitä väylää myöten tehty lakimuutoksia

näkisin että silloin olisi saatu paljon paljon yksinkertaisemmin nämä tarvittavat muutokset jotta yhdenvertaisuus perintöasiat ja muut tällaiset olisi saatu kaikkien kannalta hyvin voimaan

kun on sanottu että työnantajalla ei ole mahdollisuutta selvittää eettistä tai uskonnollista vakaumusta henkilön palkkaamisen yhteydessä niin silloin kun on raskaudenkeskeytyksestä kyse niin ei tosiaan tarvitse kysellä vakaumusta

nimenomaan nuorilla tytöillä ja nuorilla naisilla tupakointi on erittäin erittäin ikävä ja vaarallinen tekijä sen takia että se todellakin lisää merkittävässä määrässä kohdunkaulan syöpää

on normaali asia että kysellään mitä ammatti ihminen on tehnyt aiemmalla urallaan osaako hän tällaisia tai tällaisia leikkauksia tehdä tällaisia skopioita tehdä ja aivan samalla tavalla voidaan kysyä raskaudenkeskeytyksiin liittyen

mutta toivotaan että eduskunta kansanedustajat tekevät pitkällä tähtäimellä kaikille hyviä päätöksiä

ja se on syöpä joka on nuorten naisten syöpä ja siihen kuolee maailmalla merkittävä osa nuoria naisia nimenomaan pienten lasten äitejä

suomessakin alle kaksikymppisillä voidaan jo todeta merkittäviä syövän esiasteita ja nimenomaan se tupakointi on siinä yksi keskeinen tekijä siinä mielessä että vaarallisista viruksista tällaiset tupakoivat nuoret naiset eivät pääse siinä määrin eroon kuin ne naiset jotka eivät tupakoi

edelleenkin oli että harvaan asutulla alueella olisi vaikea saada aborttia

mutta maailmalta on vain tullut jo niin paljon kokemusta siitä mitä sukupuolineutraalin avioliittolain voimaan tuleminen on tarkoittanut perinteistä liittoa kannattaville ja mitä se on tarkoittanut sanan ja uskonnonvapaudelle

siellä harvaan asutulla alueella yksittäisissä terveyskeskuksissa ei nykyisinkään sitä saa vaan ne ovat tietyt sairaalat joissa niitä saa ja saaminen hankaloituu kun pieniä sairaaloita lopetetaan

minä näkisin että tietysti tähän asioiden esillä pitämiseen valistamiseen ja niin edelleen pitäisi paitsi hallituksen niin myös eduskunnan panostaa vielä paljon enemmän että nuoret eivät ollenkaan aloittaisi sitä tupakointia tai että se ei olisi millään muotoa tämmöinen moderni fiini ilmiö vaan nimenomaan että nuorista huolehdittaisiin paremmin tupakointia ei aloitettaisi tai kokeilun jälkeen se lopetettaisiin hyvin aikaisessa vaiheessa

ei ole enää mahdollisuutta sanoa mielipiteitään maailmalla samaan tyyliin ääneen niin kuin ennen nimenomaan perinteisiä arvoja kannattavilla

jokaisella potilaalla on oikeus lääkärin käynnin jälkeen saada kopio sairauskertomusmerkinnöistä olipa kyse vaikka vatsa tai varvasvaivasta

samalla tavalla aborttia miettivä voi saada ensimmäiseltä lääkäriltä tuollaisen sairauskertomuspaperin mukaansa ja esimerkiksi sitten itse soittaa jo siihen klinikkaan missä jatko tehdään

sotea katsotaan sillä tavalla että palvelut hoituvat asiakas potilaslähtöisesti niin että raskaudenkeskeytysten kyseessä ollessa myös harvaan asutuilla alueilla se aivan varmasti voidaan hyvin taata

edustaja laitinen pesolan näkökannat hänen esille nostamansa asiat ovat kyllä erittäin tärkeitä ja keskeisiä ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa tarvitsee varmaan tarkkaan miettiä millä tavalla näitä sitten ehdotetaan eteenpäin lakiin laitettavaksi

monia hyviä asioita tässä oli

yksi minkä tahtoisin nostaa esiin on mielestäni varsin helposti toteutettavissa ja erittäin tärkeää eli tämä kielitaidon tarkistaminen myös eu ja eta maiden kansalaisilta

meillä on kuitenkin potilaslääkäri suhteessa terveydenhuollossa potilaan ja hoitajien eri ammattihenkilöiden välillä erittäin tärkeää että se kommunikaatio on sellaista että puolin ja toisin tulee oikein ymmärretyksi

ja varsinkin jos me ajattelemme että me haluamme että meillä on potilas keskiössä on määritelty potilaslähtöinen terveydenhuolto missä potilas tulee oikealla tavalla nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi on erittäin tärkeää että on riittävän hyvä kielitaito eikä vain tietyissä teoreettisissa kielikysymyksissä vaan että se kielitaito on riittävän hyvää myös siinä käytännön kommunikaatiossa ottaen huomioon muun muassa suomalaisten moninaiset murretaustat ja eri ikäisten ihmisten ilmaisutaidon

edustaja marin poistui jo salista mutta olisin halunnut todella hänelle myös viestiä antaa että nämä liitännäislakimuutokset eivät todellakaan ole teknisiä

ajattelen että jos joku väittää näitä teknisiksi niin ehkä silloin ei ole oikein ymmärtänyt avioliiton merkitystä ja sitä tarkoitusta mitä varten se on alun perin laitettu

kaiken kaikkiaan on mielestäni erittäin hyvä että tähän asiaan on puututtu ja puututaan tarkemmin mutta näkisin että sosiaali ja terveysvaliokunnassa on kyllä syytä sitten miettiä ja katsoa pykälä pykälältä tarkemmin millä tavalla näitä määritellään

mutta arvoisa puhemies mitä enemmän luin hallituksen esitystä sitä enemmän ihmettelin kuinka ihmeessä tällaista sekavaa ja kaukana kansalaisten yhdenvertaisesta ja tasa arvoisesta kohtelusta olevaa esitystä yleensä tuodaan tähän saliin

ja lakivaliokunnan puheenjohtajan osalta ei voi kuin sanoa että otan osaa sen vuoksi että hän on joutunut esittelemään tällaisen hallituksen esityksen tässä salissa

tähän hallituksen lakiesitykseen on sullottu yhteen ja samaan pakettiin eri asioita joista kaikki eivät todellakaan ole välttämättömiä

lapsivaikutusarviointia ei tehty vaikka ykn yleissopimus lapsen oikeuksista sitä edellyttää ja vaikka myös tämä eduskunta lapsivaikutusten arviointia muissa asioissa vaatii

edelleen virheitä

esityksestä voidaan lukea joitakin rivejä siinä on kyllä kerrottu arviointina taloudellisista vaikutuksista ja vaikutuksista viranomaisten toimintaan mutta edelleenkään ei sanaakaan lapsivaikutuksista ja niiden arvioinnista

eli tällaisena tämän eduskunnan edellyttämien linjausten mukaisesti tällä hallituksen esityksellä ei pitäisi olla mitään edellytyksiä mennä eteenpäin

mielestäni jos tämä eduskunta ja kansanedustajat arvostavat omaa työtään ja toimintaansa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hylätä tämä hallituksen ehdotus

rekisteröidystä parisuhteesta täällä on kirjoitettu noin yleisenä toteamuksena

rekisteröidyn parisuhteen käsite luotiin aikanaan nimenomaan siksi että samaa sukupuolta oleville pareille haluttiin antaa pitkälti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin aviopareille

tarvittaessa käsitettä olisi voitu täydentää vaikka pari tai sopimusliitolla mutta ei

avioliitto on aina ollut miehen ja naisen välinen instituutio jolla on paljon paljon laajempi ja merkittävämpi tarkoitus kuin vain ihmisten välisten kiintymyssuhteiden virallistaminen

no sanottiin vakuutettiin etteivät avioliitto ja sen kehykset muka mitenkään muuttuisi mutta niin kuin olemme todistamassa tämän pidemmälle ajassa ei olla päästy kun voidaan todeta että aivan toisin on käymässä

avioliitto solmitaan avioliittolain mukaan vihkimisellä tarvitaan todistajat todistajien läsnä ollessa annetaan lupaus tai vala ja sen jälkeen julistetaan aviopuolisoiksi

mutta tämän hallituksen esityksen mukaan kaikki edellä mainitut elementit ollaan kyseenalaistamassa tosin osalta todistajat lupaus vihkiminen vaaditaan edelleen

mutta esimerkiksi rekisteröidyssä parisuhteessa olevilta vaaditaan vain ilmoitus maistraattiin ja ilman sen kummempaa siirrytään avioliittoon

jos avioliittoa ei mielletä sen kummemmaksi kuin klubiksi johon pääsee ilmoittautumalla niin miksi vähemmistöt todellisuudessa alun alkaen alkoivat ajaa muutosta

eri väyliä avioliittoon onko se oikeudenmukaista onko se tasapuolista toteutuuko yhdenvertaisuus

eli edes nämä yhdenvertaisuusverukkeet joita meille on markkinoitu hallituksen esityksen eteenpäin viemiseksi eivät tässä toteudu

kätilö marjo saarisen tunnen henkilökohtaisesti ja on hämmentävää ajatella että suomessa demokraattisessa läntisessä maassa välillä tuntuu että se vakaumus on aivan kuin kirosana

avioliittoon voi päästä myös aivan automaattisesti uskokaa tai älkää paitsi ilman vihkimistä todistajia lupausta tai valaa ja aviopuolisoiksi julistamista niin myös ilman ilmoitusta aivan automaattisesti ilman että edes ilmoitusta vaaditaan

hän ei voi jatkaa tuon tapauksen jälkeen enää raskaudenkeskeytyksien hoitamista mitä tulisi ehkä kerran tai kaksi vuodessa vastaan ja hän ei ole saanut lupaa työjärjestelyin jättää niitä sivuun vaan menetti ammattinsa

samanaikaisesti esimerkiksi jos jollakin hoitajalla on selkävaivaa niin voidaan vapauttaa tietyistä työtehtävistä tai vaikka hankalaa verenpainetautia niin voidaan vapauttaa yövuoroista tai jos terveydenhuollon henkilökunnassa oleva on itse raskaana niin ei tarvitse osallistua raskaudenkeskeytyksiin

nimittäin jos henkilö on rekisteröidyssä parisuhteessa ja lähtee sukupuolenvaihdosprosessiin niin lainaan suoraa tekstiä hallituksen esityksestä sukupuolen vahvistamistilanteessa rekisteröity parisuhde muuttuu ilman eri toimenpidettä avioliitoksi ja muutos merkitään väestötietojärjestelmään

siis paitsi avioliiton määritelmä niin myös vaatimukset siihen pääsemiseksi haluttiin muuttaa mutta nekin venyvät ja paukkuvat tilanteen mukaan riippuen siitä kuka ja minkälaisista lähtökohdista haluaa avioliittoon

meillähän on niin laaja meidän ammattiala että kukaan nykyisistä gynekologeista ei suorita kaikkia tutkimustoimenpiteitä tai ei suorita kaikkia toimenpiteitä jotka alalle kuuluvat

alan sisällä on aivan normaalia että osa on esimerkiksi naistentaudeissa keskittynyt syöpäpotilaiden hoitoon jotkut ovat keskittyneet lapsettomuushoitoihin tai näin niin minkä takia abortti olisi pakkorako kaikille kun alan sisällä ollaan jakauduttu hyvin selkeästi

hallituksen esityksessä on mielenkiintoista myös että rekisteröidyssä parisuhteessa olevilta edellytyksenä on pidetty toisen osapuolen suostumusta sukupuolenvaihdosprosessiin lähtemisestä

mutta vakavasti

ei myöskään enää anneta arvoa avioliiton solmineiden henkilöiden erityisasemalle sille että juuri nämä kaksi henkilöä ovat vihkitilaisuudessa todistajien läsnä ollessa antaneet lupauksen vaan puolisolla on yksipuolisesti oikeus ilman toisen suostumusta vaihtaa sukupuoltaan ja näin ehdotuksessa myös avioliiton sisältä murennetaan avioliittoa

on täysin loogista ja monella tapaa sekä vaihdosprosessiin lähtevää että puolisoa ajatellen järkevää ja oikeudenmukaista että sukupuolenvaihdosprosessiin lähtevä ei ole avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa vaan solmii virallisen parisuhteen sitten sukupuolen vahvistamisen jälkeen

niin kuin sanoin jos tämän eduskunnan kansanedustajat arvostavat omaa työtään ja hyvää lainvalmistelua tasavertaisuuden oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden nimissä niin mielestäni ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hylätä tämä paketti ja miettiä uudelleen millä tavalla kaikille toimivia oikeudenmukaisia lakeja säädetään ja kaikkien ihmisoikeudet ja muut oikeudet tullaan toteuttamaan tässä maassa

arvoisa puhemies

onkohan tämä jäänyt ministeriltä huomaamatta

suomalainen talonpoika on tunnetusti nöyrä ja pitkämielinen mutta silläkin on rajansa

tukijärjestelmämuutosten edellyttämät tietojärjestelmämuutokset ovat olleet kaikille eu maille vaikeita mutta se ei ole riittävä selitys suomen kaltaisessa tietotekniikkaosaamisen huippumaassa

tietohallinnon osto osaaminen on ollut heikkoa ja maksatusten viiveet ilman mitään viivästyskorkoja ovat olleet todella kohtuuttomia

hallitus on pöyristyttävästi viivytellyt reagoimisessaan viljelijöiden hätään

jotkut väittävät että ymmärtämystä on puuttunut etenkin valtiovarainministeriössä